naputti väelle maksaisi maksaa puolet tai kaksi kolmasosaa veloistaan ja loput jäisivät pankkien tappioksi

tällaisessa asiassa jos jossakin haluaisin aina että on esimerkiksi joku professori rahoituksen taloustieteen väitellyt tai muutoin vahva asiantuntija ottamassa objektiivista näkökulmaa näin tärkeään asiaan

täällä edustaja paatero totesi äsken että sosialidemokraatit ovat aina olleet sitä mieltä että verot maksukyvyn mukaan

oliko silloin kun varallisuusveron eero heinäluoma poisti oliko se verot maksukyvyn mukaan

silloin kreikan velkarasite ja korkorasite putoaisivat niin merkittävästi että se selviäisi tästä eikä kukaan kärsisi mitään paitsi ne rahoittajat muun muassa kyllä suomalaisetkin muutamalla sadalla miljoonalla jotka ovat sinne varojaan sijoittaneet eläkevakuutusyhtiöt ja pankit

arvoisa puhemies

n arvoisa painajaisten ja hän kävitte äsken läpi edustaja heinäluoma ihan hyviä veropoliittisia uudistuksia

siinä yhteydessä ilmeni asiantuntijat kertoivat että tilanne tässä on erittäin haasteellinen siksi että meiltä on suomesta annettu rahapolitiikka euroopan keskuspankin vastuulle tulopolitiikkaa tässä maassa ei enää harjoiteta ja finanssipolitiikan suuret linjat ollaan nyt antamassa myös

osinkopuolella voidaan edetä siihen suuntaan tosin se varmaan johtaa kyllä aika hankaliinkin seurauksiin työllisyyden ja monen muun osalta mutta siihen suuntaan olisi syytä mennä

minä uskoisin että tällainenkin vaihtoehto voisi olla käyttökelpoinen ja se pitäisi selvittää mutta aikaa on valitettavasti aivan liian vähän

herra puhemies

tästä eun kehityksestä on kyllä syytä käydä keskustelua tässä yhteydessä koska maatalouspolitiikka on nyt entistä enemmän ja entistä kauempana entistä vieraammissa käsissä

lopuksi vielä totean että kun täällä vaaditaan euromaille yhteistä talouspolitiikkaa niin se merkitsee että euroopan unionista tai ainakin rahaliittoon kuuluvista maista pitäisi tehdä liittovaltio jolla olisi keskitetty talouspoliittinenkin valta

ollaan antamassa euroopan unionille ja myös verotuksen yhdenmukaistamista alkaa euroopan unioni tarkkailla

autoveron te moititte mutta kyllä edustaja hakkarainen erinomaisesti kertoi miten se oli ympäristöystävällinen turvallisuus työllisyysperusteinen ja duunareille on mahdollista nyt ostaa uusi auto joskus kun vero vähitellen alenee

kun kysyin asiantuntijoilta kiander ja suni talousvaliokunnassa kun meillä on lyöty rahapolitiikka tulopolitiikka ja finanssipolitiikka sekä verotus kiinni niin mikä on se kanava josta paineet purkautuvat kun niitä joka tapauksessa tulee

toisaalta lissabonin sopimus merkitsi sitä että maatalouspolitiikka ainakin budjetin osalta siirtyy unionin parlamentille ja parlamentissa jylläävät kaikenlaiset voimat jotka ovat hyvin vieraita meille ja joiden suomalaisten olojen tuntemus on erittäin heikko

ammuttiin yli heti kun tehtiin tämmöisessä kiihkossa tuo lakiesitys

jos meiltä on vielä merkittävä parlamenttiryhmä maatalousvastaisessa ryhmässä siellä ongelmat kyllä saattavat vakavalla tavalla kärjistyä

pitäisi purkaa euroopan unionia siihen suuntaan että se olisi vain löyhempi yhteistyöelin eikä tällainen joka on sitten kaatumassa yhden holtittoman jäsenmaan ongelmiin joista nyt pankit vapautetaan ja ja vermakseta

en ota siihen kantaa mihin ryhmään keskustalaiset mepit haluavat kuulua

jos he haluavat kuulua liberaaliryhmään jossa perhepolitiikka on ääriliberaalia ja maatalouspolitiikka sellaista mikä meille ei ollenkaan sovi niin ok muut tekijät varmaan vaikuttavat

tällöin kun pankkeja pelastetaan paineet siirtyvät sinne ja sitä kautta ne purkautuvat ja myös varmasti lakkoina ja levottomuuksina aivan ymmärrettävästi eli tämä on tie jolla ollaan

keskustelu on päättynyt koko olemisen ostoyritys maksaa siellä ja valtiovarainvaliokunta jolle talousvaliokunnanitua lausunto viimeistään seitsemäs veronmaksajat pannaan vastuuseen

mutta itse en kyllä pidä sitä ollenkaan toivottavana että tällainen valtasiirtymä unionille vielä tästäkin kasvaa ja on nyt lissabonin sopimuksen myötä kasvanut

ei tällaisia menoja pidä ottaa vakavasti sillä lailla että niillä kulutusta ruokitaan

kun puretaan näitä sinänsä todella vakavia euroopan kriisin syitä ja seurauksia niin on hyvä tiedostaa mihin se johtaa

kyllä tämä on sellainen asia josta pitäisi käydä täällä hyvinkin pitkä ja perusteellinen keskustelu vielä minkälaista politiikkaa millä ehdoilla ja kenen toimesta voidaan parhaiten hoitaa

asiantuntijat totesivat että se johtaa työttömyyteen joka esimerkiksi espanjassa jo on korkealla ja kreikassakin on nousemassa kun yhteiskunta pysäytettiin näillä säädöksillä

siinä suhteessa yhdyn kyllä ed

yksi asia yksi vakava asia tuli eteen tänään minulle

herra puhemies

valitettavasti päätösvalta on unionilla siinäkin asiassa ja tämä suomessa harjoitettava susipolitiikka on järjetöntä

se että on menettely tästä tiedonannosta ei kyllä muuta yhtään mitään koska tiedonannon päätteeksi äänestetään hallituksen luottamuksesta ei näistä takuista

ehkä ministeri mäntylä jaa hän on poistunut voisi tähän paneutua ja hallituksessa on syytä paneutua

kun luottamuksesta äänestetään kriisitilanteessa niin tiedämme hyvin kokemuksesta että silloin ei hallitusta kaadeta vaan takaukset annetaan ja takaukset suomi maksaa aikanaan

valtiot ovat velkaantuneet erittäin raskaasti ja joka päivä suomi muiden mukana velkaantuu sillä vauhdilla että tilanne on äärimmäisen vakava

on todella murheellista että valtiovarainministeri ei ole puolustamassa tätä esitystään vai lieneekö niin että ei halua tulla puolustamaan

aittoniemen kanssa tätä pohdimme ja totesimme että tämä on kyseenalaista kehitystä että virkavallan käyttö siirtyy valtion tehtäväkentän ulkopuolelle yksityiselle taholle

silloin rajattiin aika tarkkaan se että sitä ei päästetty menemään liian pitkälle ja näin valiokunnatkin silloin asiassa päätyivät siihen

silloin kyllä jo arvelimme että kun sille tielle lähdetään niin näin siinä käy kuin nyt on sitten käymässä eli yksityiset yritykset alkavat käyttää virkavallalle joka kuuluu periaatteessa valtiolle kuuluvia valtuuksia

no tällä tiellä ollaan ja yksi syy on se että meillä ei ole valtio huolehtinut näistä turvallisuustehtävistä niin kuin valtion kuuluisi

toinen kysymys tässä yhteydessä tosiaan herää mikä edelläkin todettiin eli miksi meillä turvattomuus on niin paljon kasvanut sosiaalitoimistoissa ja monessa muussa paikassa

se kertoo siitä että ihmisten arvot ovat muuttuneet yhteiskunnan arvot ovat muuttuneet lähimmäisen kunnioitus on heikentynyt ja sitten ihmisillä on tavattoman paljon taloudellisia sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia

ja ne ongelmat sitten kärjistyvät niin että ilmenee tällaista käyttäytymistä johon pitää tällä tavalla puuttua varsin laajalla arsenaalilla

herra puhemies

vanhasen kakkoshallituksen ohjelman mukaisesti on verotusta kevennetty tällä vaalikaudella varsin voimakkaasti ja hyvätuloiset ja hyväosaiset ovat saaneet kohtuuttoman osuuden tuosta veronkevennysvarasta jonka hallitus kirjasi ohjelmaansa

kokoomus kirjasi hallitusohjelmaan nämä veronkevennykset ja ne toteutettiin heti hyvin voimakkaasti etupainoisesti ja todellakin niin että hyväosaisia on suosittu mittavasti

minusta tämä on kyllä nobelin taloustieteen palkinnon ansaitseva malli että pystytään kaikki perumaan eikä velkaa niin paljon kuin nyt eikä veronkorotuksia

arvoisa puhemies

ensin lämpimät kiitokset entiselle ministeri liisa hyssälälle että hän viimeisinä tehtävinään sai tämän takuueläkeasian tuotua tänne ja se on tässä vaiheessa

sen sijaan esimerkiksi kiinteistöveroa joka on äärettömän epäoikeudenmukainen vero on kiristetty ja se kiristys on kohdistunut suhteellisesti kaikkein raskaimmin pienituloisiin jopa tulottomiin asumiskustannusten nousun kautta

samalla lämpimät onnittelut ministeri juha rehulalle että te olette ensimmäisen työviikkonne kunniaksi saanut tämän asian täällä käsittelyyn

kävin läpi teidän vastalauseenne ja hämmästelen sitä miten se on voitu tehdä kolmen entisen valtiovarainministerin ryhmän toimesta

eli kokoomuksen veropoliittiset tavoitteet hallitus on toteuttanut maksimaalisesti

nyt onkin kysyttävä jäävätkö takuueläke ja lapsilisien indeksikorotukset toteuttamatta eli jääkö keskustan tämäkin osuus hallituksessa toteuttamatta eli mistä rahat näihin löytyvät tässä talouden tilanteessa

tämä esitys korjaa todellakin jonkin verran kaikkein heikoimmassa asemassa olevien eläkeläisten tilannetta mutta valitettavasti tämä kelaindeksi johon tämäkin kytketään on kehno

eli työttömyys on lähtenyt syöksyyn ei ole kummankaan johtavan hallituspuolueen tavoitelistalla ollut missään arvossa

veropolitiikka on ollut kokoomuksen tähtäin ja keskustalla nämä suuret lupaukset tulevista uudistuksista joille ei rahoitusta taida löytyä

sen sijaan työllisyys on jäänyt ajelehtimaan ja nyt olemme tässä tilanteessa että hallitus ei edes lisäbudjettia suostu tekemään työllisyystilanteen parantamiseksi vaan kikkailee kaikenlaisilla keinotekoisilla lupauksilla

yksi näkökohta tähän uudistukseen on se että tämä tekee nyt kyllä näistä eläkeläisistä selkeästi ja suoraan valtion eläkeläisiä koska tämä rahoitetaan valtion varoista niin kuin esityksessä ja mietinnössä todetaan

syy on se että valitettavasti hallitus vei läpi kansaneläkemaksun poistamisen viime vuonna niin että kansaneläkelaitoksen rahoitukseen tuli yli miljardin aukko ja se raha kylvettiin ihan hulvattomalla tavalla kohdentamatta sitä esimerkiksi työllistäville aloille

hyvä että tässä päästään eteenpäin mutta todellakin tämä korvaa vain vuosien jälkeenjääneisyyden ja siksi jatkoa paremmasta on odotettava tai toivottava

pankeille kyllä löytyivät nämä varat mutta työttömyyden hoitamisessa puhutaan nyt tuhannesosista tästä summasta vaikka työttömyys on päälle kaatuva asia ja pankkitilanne on kuitenkin kohtuullisessa hallinnassa

hallitus ei siis työllisyyteen halua todellisuudessa panostaa niin kuin tilanteen vakavuus edellyttäisi

kaikki asiantuntijat joita esimerkiksi talousvaliokunnassa olemme kuulleet tässä viimeisen puolen vuoden aikana ovat varoittaneet että missään tapauksessa ei pidä päästää työttömyyttä riistäytymään käsistä

tämän ymmärtää aivan jokainen paitsi hallitus hallitus joka sijoittaa edelleen ja antaa näiden veronkevennysten jatkua jotka on ohjattu hyvin epäsosiaalisesti epäoikeudenmukaisesti

tällä tavalla edeten tilanne todellakin ryöstäytyy käsistä ja työttömyys kiihtyy vain yhä vaikeammaksi

kun ei ole rahaa ja velkaa on jo ennestään paljon niin vaikka ministeri katainen puhuu kauniisti kaikenlaisista luvuista tosiasia on se että monen kunnan erityisesti keskustalaisen kunnan kohdalla limiitti alkaa olla niin täynnä että jos otetaan lisää velkaa niin korkojen nousu on vaarassa ja sitä kautta ahdinko on sitten lopullinen

tällä linjalla ollaan ja se on kyllä sellainen linja jota ei voi ajatellakaan jatkettavaksi kun muistamme vielä että kunnallisvero jolla se lopulta maksetaan on jakovero eikä sellainen kuin vielä tällä hetkellä on valtionvero jossa kuitenkin progressio jakaa hieman oikeudenmukaisemmin sitä rasitetta

valitettavasti vain hallituksessa erityisesti pääministeri ja valtiovarainministeri joilla on suurin valta ja vastuu ovat aika lailla siirtäneet vastuun pois omilta hartioiltaan ja ministeri cronberg on sitä yrittänyt sitten täällä kantaa

hänelle siitä kiitos ja kunnia mutta kyllä tässä tilanteessa koko hallituksen vastuuta on korostettava ja sitä vastuuta ei täällä ole kyllä nähty vaan kiertämistä kaartamista selittelyä pelkästään ja valtiovarainministeri erityisesti on syyllistynyt tähän

nämä rahoituskuviot joita tässä nyt tarvittaisiin ovat nimenomaan valtiovarainministerin takana ja hän ei yhtään ole antanut siinä periksi

lisäbudjettia ei tule ennen kuin elokuussa ja sitä käsitellään syyslokakuussa ja niin kuin eilen esimerkiksi keski suomen te keskuksen johtaja sanoi se on sovellettavissa marrasjoulukuussa ja se on varsin myöhäistä eli puolisen vuotta menee

kun meillä on vanha työttömyyden lasti alla niin tilanne alkaa olla sietämätön ja monessa kunnassa kysytään mitä suomen tasavallan hallitus tekee ja valitettavasti vastaus jonka joutuu viemään sinne on että

tästä näkökulmasta nämä työllisyysmäärärahojen leikkaukset ovat sinänsä vakava asia mutta hyvin tärkeää on nyt se miten ne kohdennetaan

sitten toisaalta hallitus ajaa työvoimatoimistoja laaja alaisiksi ja näin kosketus esimerkiksi kuntiin joilla on keskeinen rooli työllisyyden parantamisessa näiden vaikeiden tapausten osalta heikkenee voimakkaasti

viittasin siihen vain siksi että näin hallitus oli valmis tekemään syksyllä tässä asiassa mutta työttömyyden suhteen jatketaan ja jatketaan ja annetaan syöksyn mennä alaspäin eikä ole ollenkaan samaa otetta kuin oli viime syksynä tähän asiaan

miten te vastaatte siihen että niillä vaikeimmilla työttömyysalueilla niin kuin myönnätte että niitä on myös tämä työllisyyden hoito säilyy edes nykyisellä tasolla tässä tilanteessa

nyt tarvittaisiin nimenomaan työllisyyteen rankat otteet voimakkaat otteet mutta hallitus antaa kaiken luisua

no tätä ei koskaan toteuteta joten emme näe tuleeko näin mutta en usko tähän malliin koska tämä on yritystoiminnalle elinkeinopolitiikalle hyvin kielteinen ohjelma mikä teillä on

mitä tulee eläkepolitiikkaan niin sosialidemokraatit jos jotkut ovat olleet eläkeläisten rokottajia kautta vuosikymmenten

vuosituhannen vaihteessa muistan elävästi kun ajettiin läpi kansaneläkkeen pohjaosan leikkaus taitettu indeksi pysyväksi ja niin edelleen

kyllä teillä on niin iso lasti siellä

silloin myös eläkeläisten verotus oli kireämpi sen jälkeen

no nyt te käänsitte onneksi takkinne ja tämä hallitus vei eläkeuudistuksen läpi

mitä sitten tulee eläkevarojen käyttöön niin olen sitä mieltä että niitä voitaisiin nyt käyttää tässä tilanteessa jossakin määrin aktiivisesti mutta sak varmasti vastustaa niin kuin työnantajapuolikin niihin kajoamisen

näyttää siltä että nykyinen toimintansa päättävä hallitus keskittää voimakkaasti kaikkia valtion palveluja ja toimintoja ja ajaa maakunnissa olevia palveluja alas nyt jopa turvallisuuden ihmisten ja yritysten turvallisuuden vaarantaen tai sitä ainakin heikentäen

tämä on valitettavaa ja mielestäni täysin väärä linja

valtiovallan tulee turvata ensi sijassa ihmisten perusturvallisuus kaikissa tilanteissa

tätä varten hätäkeskukset ovat välttämättömiä ja niiden toiminta on turvattava ja myös se paikallistuntemus mikä niitten toiminnassa on tärkeää

henkilöstön asema tässä hätäkeskusuudistuksessa on heikko tänä siirtymäkautena ja myös pysyvästi

myös kustannukset tältä osin uhkaavat vain nousta

tekninen valmius ei tähän anna mahdollisuuksia ja siksi tämä ei ole nyt kohdallaan

arvoisa puhemies

keski suomi liitettiin valtioneuvoston päätöksellä vaasan alaisuuteen pohjanmaan yhteyteen ja hätäkeskus sijoitettiin vaasaan

se oli meille katkera paikka koska se vaarantaa todellakin elinolosuhteita ja toimintoja keski suomessa

siksi ihmettelen että keskisuomalaisista kansanedustajistakin osa äänesti tämän hyväksymisen puolesta

herra puhemies

minäkin olen ymmärtänyt ja eduskuntaryhmässä on keskusteltu että tämä hallituksen esitys on kyllä oikean suuntainen ja ihan hyväksyttävä mutta totean että täällä on vastalause jossa on myös lausumaehdotus ja sitten toisessa käsittelyssä varmaan siitä enemmän keskustellaan

siinä lausumaehdotuksessa on kyllä nämä vasemmistoliiton vahvasti esille tuomat sinänsä perustellut näkemykset otettu huomioon ja pitää toivoa että tämä lausuma saisi sitten tukea myös hallituspuolueista

vähän ihmettelen että hallituspuolueitten ryhmät eli valiokunta kokonaisuudessaan ei ole edes tätä lausumaa tänne mietintöön sisällyttänyt koska tässä on mainittu aivan yksiselitteisesti ne ongelmat mitä järjestelmässä valitettavasti on ja kyllä nyt koko eduskunnan pitäisi edellyttää että näihin ongelmiin puututaan

kähkönen juuri totesi että näitä ongelmia myös kuntien taholla löytyy ja nekin pahenevat samalla tavalla kuin ed

se on varmasti erittäin vaikea ja tällä politiikalla kuntien vai keudet kasvavat työttömyys kasvaa kotitalouksien perheitten vaikeudet kasvavat se heijastuu lapsiin ja koko yhteiskuntaan

tämä on äärettömän vakava asia ja siksi pitää tähän kyllä eduskunnan kokonaisuudessaan puuttua ja siihen on nyt sitten mahdollisuus tuossa toisessa käsittelyssä ainakin tuon lausuman kautta

voisihan tähän lyhyestikin todeta että kelvoton esitys eikä se puhumalla parane